toisaalta tietenkin on huomioitava myös se että on tapahtunut ihan merkittävää kehitystä kainuunkin osalta elikkä pk sektori on hyvin vahvasti investoinut ja tietysti myös talvivaara on vaikuttanut omalta osaltaan

tässä on todella olemassa suuri vaara

nyt hallitusohjelmassa niin kuin tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin on suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksien edistäminen luoteis venäjällä ja sitä kautta yrityksillä olisi mahdollisuuksia liikkua venäjän suuntaan ja sillä alueella toimia

minä nyt kysyn ministeriltä pitäisikö lainsäädännöllä puuttua nyt sitten näihin palkkioihin ja lisäeläkkeisiin vai pystytäänkö ne hoitamaan näissä työeläkeyhtiöissä

on myös hankkeita merkittävien uusien meriväylien avautuminen esimerkiksi ja liikenneverkko yleensäkin ja sen

niin se on tämä kehittäminen antaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille viennin suhteen kun ensinnäkin verkot saadaan kuntoon

se on tärkeätä yhteistyötä lähialueyhteistyötä niin kuin edustaja paatero mainitsi myös tämän venäjä selonteon ja enpi hankkeen

sillä on saatu lähialueyhteistyölle merkittäviä hankkeita joilla on myös vaikutusta suomalaisten yritysten toimintaan ja se kehittää lähialueyhteistyötä

arvoisa puhemies

sitten täällä oli debatissa puhetta kaivosteollisuudesta ja sen etenemisestä suomessa ennen kaikkea pohjois suomessa

aina siinä alkuvaiheessa kun kaivos lähtee liikkeelle pääoman tarve on merkittävä ja tarvittaisiin panostuksia

tämä ei tasapuolisesti kohtele suomalaisia

se millä tavalla sitten yksityiset rahamarkkinat näihin hankkeisiin investoivat on tällä hetkellä arvoitus

niin kuin tuossa ministeri häkämies vastasi tällainen kaivosohjelma on tulossa ja se on valmisteilla ja sen pohjalta asiaa tarkastellaan

tietysti se on huomioitava tässä yhteydessä että kaivosten lisääntymisen ja matkailun mikä on pohjois suomelle merkittävää täytyy kävellä käsi kädessä ettei turmella ympäristöä ja näin saateta toiselle elinkeinoalalle hallaa

porvarihallituksen tahtotilana vaikuttaa olevan maan jakaminen kahtia hyvinvoiviin metropolialueisiin ja pohjois suomeen josta halutaan leikata viimeisetkin toimeentulon ja kestävän talouden hedelmät

arvoisa puhemies

tästä on hyvänä esimerkkinä kajaanin opettajakoulutuksen lopettaminen mihin hallituksella olisi ollut mahdollisuus tarttua ja on vieläkin jos vain halutaan

tähänhän nyt panostetaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisella ja niin kuin olemme kuulleet tämä on ministerillä ohjelmassa ja tällä tavalla edistetään nuorten kiinnittymistä tähän yhteiskuntaan

muuten täytyy todeta että puheet hallituksen toimintakyvyn halvaantumisesta eivät tosiaankaan ole tuulesta temmattuja

tämänpäiväinen keskustelu on osoittanut kuinka tärkeänä vanhuspalveluiden toimivuutta suomessa pidetään mutta asian hoitaminen ei saa jäädä pelkän keskustelun tasolle on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi oikealle uralle

tästä alueellistamislain loukkaamisesta hallitus sai jo ripitystä eduskunnan tarkastusvaliokunnalta mutta suunta ei vaan näytä hallituksella muuttuvan

vanhustenhoidon tila on hyvin erilainen eri alueilla

kuntien tilanne on todella huono

pelkästään rahalla ja yksityistämisellä vanhuspalvelujen tilaa ei korjata

siihen tarvitaan monitasoinen palvelukonsepti joka aktivoi vanhuksen omatoimisuuteen mutta tarpeen tullessa antaa arvokkaan vanhuuden kun omat voimat eivät enää riitä

laitoshoidon ei tule olla ensisijainen vaan toissijainen hoitomuoto

kotona asumisen eri vaihtoehtoja on syytä kehittää niin että ne tukevat vanhuksen omaa halua ja tahtoa mutta tässäkin on huomioitava muistisairaiden tila koska he eivät välttämättä osaa arvioida omaa tilaansa

arvoisa puhemies

kehysriihen työllistävät tavoitteet ovat perin heikot

työvoimapolitiikan rahoituksen määrärahat ovat todella vaatimattomat

tämä on hallitukselta iso virhe

kotona asumista on tuettava tukipalveluilla joita voidaan tarvita vanhuksen kotiin

palvelukotiasuminen mahdollistaa tietyn asteisen omatoimisuuden

palvelukoti tarjoaa terveyden ja sairaanhoitoon kuntoutukseen siivoukseen ja ravitsemukseen liittyvät palvelut jotka helpottavat omatoimista asumista

arvoisa puhemies

julkiset investoinnit olisivat hyvä ratkaisu työttömyyden hillitsemiseen

vanhustenhoidon henkilökunta tekee todella arvokasta työtä eikä sitä pidä syyttää vanhustenhoidon nykytilasta eikä sitä oppositio ole tehnyt

omaishoito hoitomuotona on yhteiskunnalle erittäin edullinen laitoshoitoon verrattuna

valtakunnallisesti se tulisikin harmonisoida

omaishoitajille on lailla osoitettu hoitovapaa joka ei toteudu kaikissa kunnissa

nopeusrajoituksia on koko rataverkolla ja ju nien aikataulut pettävät mikä johtaa kansalaisten ärtymykseen vrää kohtaan joka on vain operaattori ja harjoittaa liikennettä valtion omistamalla radalla

heidän jaksamistaan on tuettava ja päävastuuta ei saa siirtää omaishoitajille

me kaikki tiedämme ettei se ole mahdollista

mutta täytyy muistaa että meillä on olemassa myös niitä yrittäjiä jotka ottavat tulonsa pääomatulona ja tästä ei jää kunnalle suoranaista verotuloa ja tämä on alentanut myös monen kunnan verotuloja

koulutusta ja alueiden kehittämistä ei ole huomioitu riittävästi elvytyksessä eikä näitä ole huomioitu riittävästi tässäkään hallituksen lisätalousarvioesityksessä

kun haja asutusalueiden ihmisiltä riistetään toimeentuloedellytykset niin seurauksena on muun muassa maahanmuuttovastaisuuden kasvu ja seuraukset rasismista on jo nähty muissa pohjoismaissa

arvoisa puhemies

yliopistoja jotka kerryttävät varoja sekä valtiolta että elinkeinoelämältä ja yliopistoja joille varoja ei kerry kummastakaan lähteestä

hallitus kiisti yliopistolain valmistelussa rahoitukseen liittyvät ongelmat ja lupasi erityisesti huolehtia yliopistojen riittävästä ja kattavasta rahoituspohjasta sekä henkilöstön asemasta

yliopistolain seuraukset on jo nähty

pahimmillaan koko maksuttoman koulutuksen perusta saattaa sortua

hallituksen onkin pidettävä yliopistoille antamansa lupaus ja korjattava perusrahoituksen puutteet välittömästi

arvoisa puhemies

kuhmon juminkeon toiminta on laajentunut nyt niin paljon että nykyiset toimitilat ovat käyneet ahtaiksi ja lisärakennuksen tekeminen on perusteltua

suomalaisten juurien ja kulttuurin säilyttämisen tuleville sukupolville tulee olla meidän kaikkien yhteinen asia

juminkeon laajennusosan kopan avulla voimme varmistaa toiminnan jatkumisen ja omaan kulttuuriperinteeseen keskittyvän matkailun kehittymisen

arvoisa puhemies

saattaa olla että se vaikeuttaa metsästystä tällä alueella

kun katsoo sitten ympäristöministeriön vastinetta tähän asiaan niin tämä on kyllä niin moniselitteisesti tässä tuotu esille että

siis valtioneuvostollahan on mahdollisuus muuttaa se se todetaan tässä mutta kun nyt on näitä luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja perustettu niin kyllä järkiään on ollut se linja että siellä ei metsästystä sallita

myös nuorisotyöttömyyden hoitoon osoitettiin ennen tuota rahaa tai työttömine hoito rahoitusta mutta tämä todellinen ongelma on miten nämä nuoret työllistetään

ainut poikkeus on ollut teijon kansallispuisto missä nyt hirven ja peuran metsästys sovittiin sille tietylle ajalle ja siitäkin oli vähän erimielisyyttä

harjoituspaikkoja on vähän ja oppisopimussopimuksia puretaan tällä hetkellä kun ei ole työtä työntekijöille yrityksissäkään

arvoisa puhemies

mutta minä en valiokunnassakaan jättänyt tästä mitään enkä äänestänyt tämän pykälän pois jättämisen puolesta sen takia että tästä oli kumminkin neuvottelussa sovittu että tällä tavalla edetään ja yhteiseen näkemykseen päästy

edustaja lindtman vei oikeastaan vuorosanat tässä mutta toistan sen että kyllä siellä imo vaiheessa on nukahdettu ja sieltähän tämä kaikki johtuu nyt mutta kun tämä asia on valiokunnassa kesken käsittelyn niin en sen enempää ota tässä kantaa

arvoisa puhemies ne tuottaa ja taksimatkoja omavastuut

tämä taksimatkojen omavastuukorotus ei tietenkään ole mieltä hivelevä ja varmasti tämä eri tavalla kohtelee eri väestöryhmiä mutta myös eri alueita

yhteistaksin käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja sitä kautta on pystytty saamaan myös hyötyjä aikaiseksi ja tällä tavalla tehoja tähän kuljetukseen

tästä on taksiyrittäjien kanssa erittäin hyvä ja yhteinen näkemys ollut että tällä tavalla tulisi toimia